sillä me takaamme sen että meillä on riittävästi laajan maan puolustukseen henkilöitä jos puolustuskykyä tarvitaan

puolustusvoimat onnistuvat parhaiten tehtävässään jos ne jo pelkällä olemassaolollaan riittävät vakuuttamaan että kenenkään miltään ilmansuunnalta ei kannata tähän maahan pahoissa aikeissa tulla

mutta tämä merkitsee sitä että meidän on poliittisella taholla kannettava vastuu siitä että meillä säilyy yleinen asevelvollisuus ja että meillä säilyy myös riittävä materiaalinen valmius

tällä hetkellä meidän varuskuntarakenteemme on optimaalinen ja näen hyväksi että me lähtisimme siitä että annamme varuskunnille työrauhan ja tällä varuskuntarakenteella jatkettaisiin pitkälti tulevaisuuteen

meillä on tiettyjä suunnitelmia erilaisia ideoita siitä että varuskuntia tulisi supistaa ja keskittää suurempiin varuskuntiin koulutusta

meidän tulisi nähdä nimenomaan puolustusvoimien maakunnallisen läsnäolon ja paikallisen läsnäolon merkitys maanpuolustushengen kannalta asevelvollisuuden suorittamisen kannalta ja puolustusvoimien normaalin siviiliajan siviiliyhteiskunnan virka aputehtävien kannalta

siksi näkisin hyväksi että me tekisimme suunnitelmat siitä että nykyinen varuskuntarakenne jatkaa vältämme mammuttivaruskuntia ja keskitämme koulutusta pienempiin yksiköihin joita varuskunnat tietysti ikäluokkien pienenemisen myötä tulevat jossain määrin olemaan ja annamme niissä tehokkaampaa yksilöllisempää koulutusta

haluan että meillä suomessa säilyy myös laaja reservi

laaja reservi ei edes maksa paljon

me tarvitsemme joukot jotka ovat hyvin varusteltuja ilman muuta mutta se että on laaja reservi tarkoittaa sitä että sillä on ne puolustusvälineet joita tarvitaan oman kotiseudun puolustamiseksi

olen tehnyt aloitteen siitä että esimerkiksi keuruun varuskuntaan jossa on pioneeri ja suojelualan osaamiskeskus voitaisiin myös laajentaa toimintoja pohjoismaiseksi suojelualan ja räjähdealan koulutus ja osaamiskeskukseksi

puolustusvoimien huoltovarmuuden kannalta pidän välttämättömänä että meillä säilyy kotimainen puolustusteollisuus kotimainen ruudintuotanto ja ammustuotanto

samoin pidän tarpeellisena että meillä on kotimainen tuotanto puolustusvoimien kannalta tärkeissä tuotteissa jotta meillä on myös varaosasaatavuus ja sen tuotettavuus silloin jos sitä tarvitaan

arvoisa puhemies

meillä on hyvät puolustusvoimat luotamme siihen ja säilytämme yleisen asevelvollisuuden kehittäen sitä nykyajan olosuhteita vastaavaksi

se on hyvin merkittävä asia ja meidän tulee tiedostaa puolustussektorin laaja kokonaisvaltaisuus kokonaisuudessaan

minusta pitäisi puolustushallinnon rakennuksille erityisesti silloin kun ne ovat hyvin erikoistarkoitukseen rakennettuja syrjäisillä seuduilla olevia sisällyttää aivan uudenlaiset kustannustekijät verrattuna siihen mitä tällä hetkellä on

pitäisi nähdä että rakennukset on tehty tiettyä erikoistarkoitusta varten eikä vaatia mitään samoja tuottovaatimuksia kuin jossakin sijoituskiinteistöissä

tämä olisi yksi tärkeä seikka millä voitaisiin laskennallisia kustannuksia tältä sektorilta poistaa tai ainakin vähentää

samoin näen tarpeelliseksi sen että me emme poista kalustoa niin sanotun vanhenemisen nimissä tarpeettomasti

on tietysti jotain sellaista esimerkiksi ammukset tai niiden sytyttimet voivat tulla aikaa myöten vaarallisiksi nämä on käsiteltävä mutta on myös puolustusmateriaalia joka pitkälti säilyttää käyttökuntonsa ja jolla olisi pahan päivän varalla silloin kun mitään muuta ei enää olisi varsin suuri merkitys jos sitä tavaraa on

esimerkiksi viime sotien aikana elisenvaaran pommitus ja monet muut siviilikohteitten pommitukset olivat sen seurausta että ei ollut minkäänlaista ilmatorjuntaa paikkakunnalla

muun muassa ilmatorjuntatykistö ilmatorjuntakonekiväärit ovat sellaisia asioita että jos ne tuntuvat joistakin ohjusmiehistä vanhanaikaisilta niin ne ovat kuitenkin kova asia jos ne kovilla ampuvat